tulevaisuudessa kuten jaoston puheenjohtaja sanoikin maatilat tarvitsevat edelleen entistä enemmän neuvontaa osaamisen kehittämisessä ja toiminnan tehostamisessa

suomen hevostietokeskus ry edistää hevosalan kehittymistä sekä tuottaa erilaisia neuvonta ja tukipalveluja yrittäjille ja harrastajille sekä alan neuvonta ja koulutusorganisaatioille

siinähän ei ole loppujen lopuksi sitten niin tärkeätä se että pelkästään ne prosentit nousevat jossakin vaan se mitä valtion budjetin tulopuolella tosissaan euroissa tapahtuu eli ajassa täytyy elää

arvoisa herra puhemies

tämän monipuolisen keskustelun jälkeen haluan kommentoida ihan vaan muutaman asian tässä

toivon että tämä energiaverokeskustelu mikä tässä nousi varsinkin nyt loppukesästä ja syksyllä joka taholla on nostanut esiin taas ne mietteet energian säästöstä energiatehokkuudesta ja siitä mitä voidaan tehdä niin kunnissa maatiloilla teollisuudessa kuin kotitalouksissakin näitten asioitten hyväksi

ja kuten kuulimme tilusjärjestelyt saavat lisärahan myös alkuperäisen esityksen päälle ja vesihuollon lisäyksen osalta kiitän jaoston puheenjohtajaa linjanvedosta johon voin yhtyä

toisaalta toivon että pian nousisivat esiin myös kaikki ne neuvonta ja tukipalvelut joita tämän asian tiimoilta on saatavilla ja ne asiat kuinka energiaverojen nousu vaikuttaa vaikkapa asumistukeen tai toimeentulotukeen tai miten pienituloisille on saatavilla erilaisia korjausavustuksia jnp

edelleen kiinnitän huomiota siihen että nämä mielenterveysongelmat ovat yksi iso asia siellä työuran keskellä

täytyy saada lyhenemään niitä sairauspoissaoloja osasairauspäivärahan käyttöönottoa entistä paremmin masto hankkeen kautta takaisin työelämään mukaan ja niin edelleen

vielä yhden asian ed

arvoisa puhemies

olen sitä mieltä että on tietenkin seurattava tätä kustannusten nousua ja kohdistumista esimerkiksi pienituloisille ja tarvittaessa tehtävä sitten toimenpiteitä onko se sitten perustulovähennyksen osalta tai asumistuen tai minkä tahansa osalta jos niin tarpeelliseksi nähdään

arvoisa puhemies

kannattavuustyöryhmä työstää jatkoesityksiä

ei voi olla niin että muiden osapuolten kate vain kasvaa ruuan hinnan noustessa kun tuottajan tilipussi kevenee

arvoisa puhemies

metsäntutkimuslaitoksen mukaan metsien hoitovaje on jatkuvasti kasvanut

metsänomistajat ovat kuluvanakin vuonna toteuttaneet runsaasti hoito ja perusparannustöitä joka tapauksessa ja tukihakemusten määrä ylittää osoitetut määrärahat

metsien hoito ja hakkuumahdollisuudet turvataan vain osoittamalla riittävä rahoitus hoitotöihin

se edistää myös kestävää puuntuotantoa ja tulevia hakkuumahdollisuuksia

toimiiko sukupuolten tasa arvoon tähtäävä valtavirtaistaminen koulutuspoliittisessa päätöksenteossa ja suunnittelussa

arvoisa puhemies

miten sukupuolten tasa arvo integroituu opetussuunnitelmien perusteisiin opetukseen ja koulun pedagogisiin käytäntöihin

se tarvitaan jälleen kerran

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kun ministeri on paikalla toivon että jatkossa voitaisiin tukea myös maatalousyrittäjien voimavarakartoituksia edes vapaaehtoisuuden pohjalta jos ei siitä sitten ennen suuria investointeja tai sukupolvenvaihdoksia haluta tehdä pakollista

on tietysti selvää että kun mennään tämän taloustilanteen yli niin meidän on tai tietysti koko ajan keskityttävä myös työn tuottavuuden parantamiseen ja väestön työllisyysasteen nostamiseen

osaavan työvoiman saatavuus on tietysti turvattava panostamalla työelämälähtöiseen koulutukseen toisaalta työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen parantamiseen mutta myös työmarkkinoiden ennakointimenetelmien kehittämiseen

toinen kysymys

kun monilla varusmies tai siviilipalveluksen ulkopuolelle jäävillä tuntuu olevan enemmän ongelmia kuin palveluksensa suorittaneilla mutta toisaalta sitten pienikin apu on heitä auttanut niin miten tämä asevelvollisuuden keskeyttämiseen liittyvä turvallisuus ja puolustuspoliittisessakin selonteossa mainittu selvitys mahtaa edetä

sukupuolisensitiivisyys tarkoittaa sukupuolinäkökulman huomioon ottamista kaikessa toiminnassa

esimerkiksi sukupuolineutraali termi syrjäytyminen on termi jolla monesti tosiasiassa esimerkiksi kouluelämässä tarkoitetaan poikien sosiaalisia ongelmia

kansallisissa oppimistulosten vertailuissa tytöt pärjäävät poikia paremmin matematiikkaa lukuun ottamatta

arkikäytäntöjen kehittämiseksi tarvitaan sukupuolisensitiiviseen tutkimukseen perustuvaa täydennyskoulutusta

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

sukupuolia koskevat stereotypiat estävät niin miehiä kuin naisia tyttöjä ja poikia toimimasta haluamallaan tavalla tekemästä toivomiaan valintoja esimerkiksi ammattien suhteen

valiokunta nosti esiin sen että on tärkeätä että lainsäädännössä turvataan järjestöjen mahdollisuudet sosiaaliseen työllistämiseen liittyy osaltaan myös vaikeasti työllistettäviin ja vammaisiin

arvoisa puhemies

tämä on positiivinen asia

mutta myös ikääntyneitten liikkumiseen ja oikea aikaiseen ja riittävään kuntoutukseen pitäisi löytää voimavaroja koska se tietenkin tulee säästämään myös kuntien hoivakustannuksia pitkällä tähtäimellä

itä suomesta on kuulunut hälyttäviä tutkimustietoja viime päivinä koska siellä on todettu että nuorten ja lasten psyykkisessä hoidossa käytetään suhteessa hyvin paljon lääkehoitoa

tämä täytyy perata huolellisesti ja katsoa mistä se johtuu

se on selvää että sairastavuus on ilmeisesti vähän isompaa itä suomessa ja palveluita on saatavilla vaihtelevasti ja tämä varmasti vaikuttaa mutta tämä kokonaisuus on tärkeä perata huolella

marraskuuta

itse kun en pääse esimerkiksi joroisiin jakamaan noita kynttilöitä niin onneksi siellä on tukiryhmäläisiä jotka sitä tekevät ja vievät tätä väkivallan vastaisen työn viestiä eteenpäin

edellisen laman kokemukset jo osoittivat että säästäminen lasten ja nuorten palveluista kuten neuvolapalveluista ja kouluterveydenhuollosta johtaa mielenterveyspalveluitten ja muiden erityispalvelujen tarpeen kasvuun

tehtävää on niin valtiolla kunnilla kuin siinäkin että herätämme yksilöitä huomaamaan sen onko väkivaltaisessa suhteessa eläminen esimerkiksi ainoa mahdollisuus

lastensuojeluilmoitusten tekemisessä on puutteita siihen on kiinnitetty huomiota samaten asiakassuunnitelmien laatimisessa yleensä ja lasten psykoterapiapalveluissa erilaisten selvitysten mukaan ja toivon että tässä päästäisiin pikkuhiljaa eteenpäin

arvoisa puhemies

voi olla että resurssit pitäisi vähintään tällä tasolla pitää jos tähän tavoitteeseen halutaan päästä

herra puhemies

mietinnössä valiokunta sanoo että pitäisi pyrkiä siihen että alueelle perustettaisiin alueen jonkin valtion tai joidenkin valtioiden lainsäädännön alainen erityistuomioistuin tai erityisjaos joko ykn myötävaikutuksella tai ilman

siellä on erittäin hyviä tuloksia saatu aikaan eli suuri osa näistä äideistä on kuntoutunut niin hyvin että lapsen huostaanottoa ei ole tarvittu

tästä on ollut hieman epätietoisuutta suomen linjan osalta vastaako tämä mietinnön osa lakivaliokunnan mietinnössä suomen linjaa

voisitteko valaista hieman asiaa tämän osalta

nyt tuossa rakennepaketissa kerrotaan uusista suunnitelmista säästää lomituksessa

kansaneläke ja muut kansaneläkeindeksiin sidotut etuudet kuten peruspäiväraha työmarkkinatuki ja elatustuki eivät tosiaankaan tule kuluttajahintojen ennustetusta alenemisesta huolimatta alenemaan ensi vuonna

miten ihmeessä lomitus joutuu aina leikkauslistalle ja miten tässä aiotaan kilpailuttamisen kautta saada konkreettisia säästöjä aikaan

perheet saavat erityishuomiota

isyysvapaa pitenee parilla viikolla kansalliseen rokotusohjelmaan lisätään lasten korvatulehduksia ja keuhkokuumetta ehkäisevä rokote sitten osittainen hoitorahan korotus ja myös yrittäjille oikeus siihen on positiivinen asia

olen kuullut että joillakin yläasteilla järjestetään nykyään tämmöistä mielen hyvinvoinnin opintokokonaisuutta joka pohjautuu voimavara ajatteluun ja pyrkimyksenä on tarjota nuorille eväitä selvitä arjesta ja oppia tuntemaan omaa itseään

tarvitaan myös arvokeskustelua

kuluttajienkin on tiedostettava että puhtaalla ja turvallisella ruualla on hintalappunsa

tämä koskee myös julkisia hankintoja

huomasin tuossa että sivistysvaliokunta on omassa lausunnossaan käsitellyt tuota mediakasvatusta ja nyt kun me kaikki tiedämme että lehtien tilausmäärät vähenevät koko ajan ja moneen perheeseen ei tänä päivänä tule enää yhtään sanomalehteä eli ikään kuin vanhemmat eivät ohjaa lapsiansa minkään lehden tai uutisen pariin vaan lapset yhä pienempinä itse hakevat niitä uutisia mitä haluavat sähköisestä mediasta puhelinten tietokoneiden ipadien ynnä muuta

arvoisa puhemies

ainakin yhdessä tutkimuksessa jonka olen nähnyt on todettu että varsinkin nuorten ylipainoisten ihmisten kohdalla eliniän ennuste lyhenee merkittävästi suhteessa ylipainon määrään

etelä savossa mikkelin ammattikorkeakoulu on patentoinut innovaation joka on kehitetty tekesin sapuska ohjelmassa eli heillä on tämmöinen älykäs lounaslinjasto joka kertoo ruokailijalle tarkat ravintoarvot

itse koen sen näin koska valitettavan usein lapset ja nuoret päätyvät esimerkiksi iltapäivälehtien sivuille tuolla netissä eivätkä he tule katsoneeksi niitä niin sanottu

vakavampia tai ehkä meidän mielestämme tärkeämpiä uutisia

tässä voi olla iso iso muutos edessä joka tulee näkymään myös meidän kaikenkaikkisessa sivistyksessämme koulutuksessamme ja yleistiedossamme myöhemmin

jotta esimerkiksi lähiruuan kysyntään pystytään vastaamaan niin näitä pieniä elintarvikeyrityksiä tarvitaan lisää ja ne tarvitsevat myös paljon neuvontaa ja koulutusta ja saumatonta yhteistyötä viranomaisten kanssa

toinen asia johon kiinnitin huomiota oli tämä kotimaisen kulttuurin ja muun muassa kansallisen identiteetin kannalta keskeisen kotimaisen ohjelmasisällön tarjonta ja siihen huomion kiinnittäminen

tämä on erittäin hyvä asia ja viime aikoina on muun muassa mainittu yhtenä asiana linnan juhlat joita seurasi noin puolet suomalaisista mikä oli aivan hämmästyttävä määrä

täytynee vain todeta että se on varmasti jonkunlainen yhteisöllinen kokemus josta sitten muutamia päiviä sen jälkeen puhutaan tuolla kylillä ja kujilla

ministerikin puhui tuosta radiotoimialan selonteosta selonteon mukaisesta toimintasuunnitelmasta ja siitä mitenkä pitäisi paikallisen identiteetin kannalta paikallisia ohjelmasisältöjä ja noita paikallisradioita saada elvytettyä

tässä on keskusteltu paljon näistä potilaista jotka lapsena ovat sairastuneet tai ovat vieläkin lapsia mutta vähän monista niistä potilaista jotka nyt ovat kenties kolmenelikymppisiä ja joutuvat noita vaikeita leikkauksia kohtaamaan

meistä varmaan monet ovat saaneet viestejä nyt näiltä potilailta siitä mitenkä tekonivelkirurgian leikkaukset vaativat puhtaat leikkaussalit ja toipumistilat myös sitten leikkausten jälkeen

toivoisin että ministeri risikko kommentoisi vähän näitä potilaiden huolia jotka koskevat tällaisia sanotaanko käytännön asioita

toinen asia

tässä olen pystynyt kuuntelemaan keskustelua aina silloin tällöin en ihan koko aikaa ja toivon etten toista mutta mitenkä nämä reuman osaajat huippuosaajat ovat sijoittumassa tällä hetkellä eri puolille maamme sairaaloita

arvoisa herra puhemies